näin varmasti onkin mutta tosiasia on se että on hyvä tehdä analyysiä miten tähän on tultu

tämä kriisi ja meidän kansalliset ratkaisumme eivät ole tippuneet taivaasta vaan ne ovat tiettyjen valintojen tuloksia jotka on tietyssä tietämyksen tilassa tai tietyssä uskossa tai oletuksessa tehty

neuvostoliiton romahdettua odotukset olivat suuret mitä tulee oikeusvaltion parlamentarismin ja kansalaisyhteiskunnan kehittymiseen ja valitettavasti pettymykset olivat myös sen jälkeen suuria

meillä on naapuri venäjä jota leimaa vaikea ennustettavuus mutta kuitenkin samanaikaisesti suomen raja on venäjälle mieluisin raja

arvoisa puhemies

mutta joka tapauksessa ne ovat olleet kuitenkin ratkaisuja jotka on tehty tilanteessa jossa olisi syvemmin pitänyt ajatella eri ratkaisuvaihtoehtoja

ensinnäkin haluan sanoa että kyllä kaikkien hallituspuolueitten edustajien suulla täällä on näistä koulutussäästöistä puhuttu että ne ovat hyvin valitettavia ja tästä on koko syksy puhuttu

tarvitaan historian tuntemuksen tuomaa perspektiiviä

nyt ollaan vain loputtomassa noidankehässä jossa erilaisilla tukkimisyrityksillä yritetään paikata sitä mikä on tuomittu menetettäväksi

snellmaninpaasikiven linja on edelleen hyvä perusta vastakohtien maailmassa myllerrysten maailmassa muutosten maailmassa

mutta kulttuuriin liittyen minä haluaisin ministeriltä kysyä elokuvien tuotantokannustinjärjestelmään liittyen

missä vaiheessa on meneillään elokuvasäätiön mahdollinen organisaatiouudistus

ministeri tuomioja ja pääministeri stubb toivat esiin tämän suomen roolin vastakkainasettelun vähentämisessä

on naiivia itsepetosta olettaa että tällä lainaohjelman takaisinmaksun lykkäämisellä tilanne tulee korjaantumaan

kun on tämä lehtivalokuva arkiston digitalisointi kuva arkiston digitalisointi niin onko sen vaikuttavuus ollut parhaalla mahdollisella tasolla

tuossa vaiheessa kun tämän loputtoman juonenkäänteitä sisältävän kertomuksen maali tulee me emme tule sitä näkemään me olemme siinä vaiheessa jo syömässä itse kukin altapäin porkkanaa mutta sen sijaan vaarannamme tulevien sukupolvien elämä

arvoisa herra puhemies

onneksi monet talouden fundamentit ovat hyvällä tolalla osittain kansallisten ratkaisuidenkin ansiosta

se on kieltämättä tuonut vakautta ja mahdollistanut yritysten investointeja ja myös palvellut kotitalouksien kulutusta

mutta mitä alhainen korkotaso oikeastaan peilaa sitä on perusteltua kysyä samanaikaisesti kun kuitenkin taloudessamme on monia uhkatekijöitä

niin kuin monessa puheenvuorossa niin hallituksen kuin oppositionkin suunnalta on väkevästi todistettu lisätalousarvioehdotus sisältää paljon hyvää

paikallisesti alueellisesti tulee piristysruiskeita välttämättömiä asioita sellaisiakin mitkä olisi pitänyt toteuttaa jo vuosia tai jopa vuosikymmeniä sitten

tämän klubin jäsenyyden ehtona on sisäänpääsymaksuna edellytyksenä se että me otamme sitä varten velkaa ja tämäkö on sitä paljon puhuttua vastuunkantoa

itsepetos jatkuu ja perusteltua on kysyä koko demokratian legitimiteetin perään

uskotaanko että tällaisten ratkaisujen seurauksena kansalaisten luottamus demokratiaan lisääntyy ja ylipäätänsä paraneeko parlamentarismin uskottavuus

epäkansanvaltaiset himmelit ovat ymmärrettävästi kirosana mutta pahempaa on luvassa mikäli jos ja kun erikoissairaanhoito pirstaloituu terveydenhuoltomme toimivin osa

siitä pirstaloitumisesta seuraa se että monikansalliset yhtiöt terveysbisnes tulevat ottamaan kentän sen vuoksi että rahoituspohjasta ei ole tietoa ja kun meidän rahoitusjärjestelmä on muutenkin hajanainen niin tämän tyhjän tilan tulee silloin ottamaan yksityinen terveysbisnes joka on monikansallisessa omistuksessa

on välttämätöntä että satsataan tulevaisuudenuskoon että kannustetaan ihmisten omatoimisuuteen jotta kaikkien epävarmuustekijöiden synkkien pilvien keskellä ihmisillä on usko tulevaisuuteen

se on semmoinen voima jonka avulla me jaksamme ja kykenemme puskemaan vaikeuksien yli

mutta jos demokratiavaje syvenee niin me emme enempää hallitus kuin oppositio voi olla kannustamassa ihmisiä omatoimisuuteen

tästä seuraa myös se että kallispalkkaiset konsultit käärivät rahojaan sitten taskuihin pitämällä powerpoint esityksiä

arvoisa herra puhemies

tämä on ollut yksi tie mutta suurten voimien juoksupoikana haluaa suomikin olla että suuret eurooppalaiset pankit halutaan pelastaa

heille olemme poliittisesta toiminnastamme vastuussa emme euroopan rahaeliitille tai poliittiselle eliitille

samalla arvoisa herra puhemies ryhmämme jäsenet ovat tehneet lukuisan määrän välttämättömiä lisätalousarvioaloitteita jotta välttämättömät korjaukset joita kansa vaatii menisivät edes hitusen eteenpäin

tasavallan presidentti kyösti kalliosta sanotaan että kun hän allekirjoitti talvisodan päättäneen rauhansopimuksen hän sanoi että kuivukoon käteni jolla tämän paperin allekirjoitin

en nyt ajattele aivan samoin mutta en suinkaan millään hurraahuudoilla ole hyväksymässä tätä lakia vaan olen ollut alusta lähtien hyvin varauksellinen tämän lain suhteen

missään mielessä en näe tätä parannuksena suomen kielen tutkimukselle ja kehittämiselle vaan pikemminkin heikennyksenä

käsi sydämellä sivistysvaliokunnan jäsenet ei kukaan teistäkään uskonut että tämä olisi vahvennus suomen kielen asemalle

jäimme yksin ja sen vuoksi emme jättäneet vastalausetta

joka tapauksessa kysymys on siitä että on järjetöntä puhua päällekkäisyyksistä pienen kielialueen pienessä kielessä jonka suomen kielen edustajia me maailmanlaajuisesti olemme

arvoisa herra puhemies

tässä puhutaan siitäkin niin kuin tämän lain otsikko on laki kotimaisten kielten keskuksesta että sana tutkimus on otettu pois

jääskeläisen tekemää esitystä

sitä perustellaan sillä että tämä ei olisi enää sektoritutkimuslaitos

täällä on monella suulla puhuttu järjestämis ja toteuttamisvastuun pitämisestä kunnissa mutta kysyn

tämä väistämättä johtaa laitoksen statuksen alenemiseen

olen lisäksi huolissani siitä että yliopistoille annetaan nyt likainen työ säästöpaineiden alla irtisanoa suomen kielen tutkijoita

ollaanko sosiaali ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksessa palaamassa normatiiviseen ohjaukseen ja keskushallinnon todelliseen kokonaisvaltaiseen vastuunottoon

yhtäältä on tärkeää ja arvokasta että pohditaan demokratian toimintaedellytysten laajentamista ja syventämistä siihen liittyviä tulevaisuuden haasteita pohditaan miten äänestysprosentti saataisiin nousemaan ja kansalaisyhteiskuntaa vahvistettua onhan demokraattinen yhteiskunta meidän yhteinen asiamme politiikka on liian tärkeä asia jätettäväksi pelkästään poliitikkojen käsiin

yritä yksityiskohtaisen käsi tai eduskunta hyväksyy lakirin ehdotuksen sisällä mietinnön mukaan se että lakiehdotuksen ensimmäinen myös resurssien heikennys ja pitkän päälle oman oksan sahaamista

mutta sitten toisaalta olen pettynyt että enemmän tai vähemmän eduskunta on viime viikkoina ollut tyhjäkäynnillä

rajavartiolaitos on onnistunut tehtävissään

on ollut ajankohtaiskeskusteluita ja selontekoja kun kuitenkin eduskunnan ensisijainen tehtävä on lainsäädäntötehtävä lakien säätäminen

rajavartiolaitos vähentää henkilöstöä ja lisää teknistä valvontaa

vaikuttaa nyt siltä että kun hallitus ei tunnu saavan lakiesityksiä aikaiseksi niin sitten on pitänyt erilaista ohjelman täytettä saada tänne täysistuntosaliin

demokratiamme on muuttunut puolueuskollisuus on ohentunut

haluaako hallitus väen pois harvalta alueelta turvattomuutta lisäämällä

tämä tekee demokratian yllätyksellisemmäksi värikkäämmäksi ja tietyssä mielessä myös vaikeammin ennakoitavaksi

onko mielestänne suunta oikea ja onko ministeriön kehyksen johonkin kohtaan piilotettu rahareservi silmällä pitäen sitä että jonkin kansainvälisen kriisin johdosta maamme rajaturvallisuus yhtäkkiä heikkenee älyttömästi

tämä kaikki on seurausta siitä että aatteelliset erot eri puolueiden välillä ovat pienentyneet jopa siinä määrin että perinteisiä vanhoja puolueita ei tahdo erottaa toisistaan ja jotkut vaaleilla valitut henkilöt saattavat vaihtaa puoluetta ja kun loikkaavat puolueesta toiseen niin saattavat sanoa että en minä nyt koe näiden kahden puolueen välillä niin merkittävää eroa

arvoisa herra puhemies

opetus ja kulttuuriministeriön reagointi säästöpäätösten äärellä ei ole ollut aina tarkoituksenmukaista ja optimaalista

esimerkiksi lukiokoulutuksen järjestäjien suunniteltu karsinta johtaa väittämättä myös koulutusyksiköiden vähenemiseen

oppivelvollisuuden laajentamista esitetyssä muodossa on kyseenalaistettu sen toimivuutta täsmätoimenpiteenä

siirtymät eri vaaleissa eivät sitten kuitenkaan ole olleet niin kovin suuria itse asiassa pieni liikku vien äänestäjien joukko on muuttanut voimasuhteita ja hallitusrakenteita

toivon tälle esitykselle mitä parhainta menestystä ja todellista konkretisoitumista

nämä ovat oikeastaan kolme kaikkein merkityksellisintä muutoksien vaalia

äänestysaktiivisuudesta on oltava huolissaan erityisesti niiden ihmisten kohdalla jotka ovat yhteiskunnallisesti heikoimmassa asemassa taloudellisesti syrjäytyneitä aineellisessa köyhyydessä eläviä

tämä kaikki viittaa siihen että elämän eväitä ja myös elämänuskoa on valitettavan vähän

jytkyvaalit omalta osaltaan viestivät että ihmiset asettivat perussuomalaisiin suuria toiveita

tämän oikeuslaitosreformilakiesityksen tavoitteet ovat sinänsä kannatettavia mutta kokonaan eri asia on pystytäänkö tällä tavoin näitä tavoitteita toteuttamaan niin että kansalaisten oikeusturva paranee ja oikeusvaltion perusta vahvistuu

on luotettava äänestyslipun voimaan että äänestyslipulla voidaan vaikuttaa asioihin saada muutoksia mutta kansalaisyhteiskunnan laaja alainen demokratian toteutuminen syveneminen ei ole vain ja ainoastaan äänestyslipun varassa kansalaisyhteiskunta pitää sisällään paljon muutakin

suomessahan on saatu paljon huomautuksia euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta että meidän käsittelyajat ovat usein kohtuuttoman pitkiä

arvoisa herra puhemies

minun täytyy kyllä sanoa arvoisa herra puhemies että ei tässä kuopiolaisena ole mitään syytä jubileerata

oikeastaan se vähän hämmentää kun kehut tulevat hallituksen puolelta

mutta toisaalta se kertoo että eräät kansanedustajat ovat vaihtoehtobudjettiesityksemme lukeneet ja mihinkään muuhun johtopäätökseen siitä ei voi tulla kuin että se on hyvää huolellista ja perusteltua työtä

oli äärimmäisen valitettavaa että näin tiettyjä kaupunkeja asetettiin vastakkain

järkevällä asioiden organisoinnilla olisi voitu status quo säilyttää työnjakoa olisi voitu kehittää eri hovioikeudet eri hallinto oikeudet olisivat keskittyneet entistä syvemmin joihinkin määrättyihin asioihin ja tällä tavoin olisi voitu tuoda vaihtopöydälle erilaisia painotuksia ja osaamisia

ennen kaikkea vaihtoehtobudjettimme viestii siitä että perussuomalainen puolue on aatepuolue

myös vaihtoehtobudjetissamme näkyy puolueemme aatteellisuus joka on kiteytettynä tunnuslauseeseemme

jokainen ihminen jokainen ihmiselämä on arvokas

näin ollen olen myös edustaja tossavaisen tavoin kannattamassa edustaja turusen tekemää hylkäysehdotusta

tämä on myös vaihtoehtobudjetissamme lähtökohtana sillä erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämän edellytysten parempi turvaaminen on siinä keskeisesti esillä ja toisaalta se että on sitä yhteistä kakkua että sitä kakkua on ja sitä kasvatetaan jota sitten olisi oikeudenmukaisesti jaettavissa

tähän kiinnitti huomiota myös edustaja sinnemäki

tämä on kansakunnan mittainen kysymys miten metsäomaisuutemme pysyy tulevaisuudessa sellaisissa käsissä että siitä hyötyy koko suomi

arvoisa herra puhemies

valitettavasti hallituksen budjettiesitys viestii siitä että kansalaisten on varauduttava elintason heikkenemiseen ja kaikilla tavoin vyön kiristykseen

siitä ovat esimerkkinä erilaiset indeksien jäädytykset

lapsilisien indeksit jäädytetään

kun nyt lapsilisien indeksitarkistuksista pidättäydytään puhutaan että lapsilisät pysyvät ennallaan mutta samanaikaisesti kun hallitus ei tee nyt verotaulukoihin pieni ja keskituloisten osalle inflaatiotarkistuksia hallituksen toimesta ei kuitenkaan sanota että verotushan asiallisesti nyt kiristyy ja elintaso alenee lapsiperheiden osalta lapsilisien indeksin jäädytysten osalta muun muassa

arvoisa puhemies

monessa puheenvuorossa on viitattu arvonlisäverotuksen korotukseen joka tarkoittaa erityisesti pieni ja keskituloisten vähäosaisten eläkkeellä olevien opiskelijoiden työttömien tiukentuvaa elintasoa sillä tällaisilla ihmisillä valtaosa tuloista menee kulutukseen

hallitushan luonnollisesti vastaa että se on tämä valtiontalouden surkea tilanne mutta kyllä itse näkisin että tässä on taustalla paljon paniikinomaisuutta neuvottomuutta ja mielikuvituksen puutetta

kansainvälinen elintarvikebisnes karulla tavalla peilaa sitä kuinka hullu meidän maailmamme on

erityisen halpamaisena arvoisa herra puhemies pidän hallituksen budjettiesityksessä yliopistoindeksin jäädyttämistä toistamiseen

maatalousministeri viittasi erään lehtiartikkelin innoittamana valmispitsan matkaan kuinka sen raaka aineosaset tulevat eri puolilta maailmaa tai yhtä lailla voimme ajatella jonkin valmiskalan matkaa

perustellusti on viime aikoina puhuttu siitä että yliopistouudistuksessa sanottiin hyvästit sivistysyliopistolle

se on saattanut vierailla norjassa kiinassa kanadassa ennen kuin se on löytänyt suomalaisen kaupan kylmätiskille

tämä on kylmä suihku yliopistomaailmalle juuri nyt kun on ajettu yliopistouudistus

nyt mantranomaisesti hoetaan kuin itsetarkoituksena että kaikkein tärkeintä olisi nopea valmistuminen jopa tutkinnon laadun kustannuksella

nimenomaan tässä käynnistysvaiheessa uudessa tilanteessa pitäisi turvata yliopistoille toimintaedellytykset pitää rahoituksellinen tulopohja vakaana

ruoka oli eräällä tavalla pyhää

täällä ei ole rkpn edustajia paikalla mutta muistan että rkpn presidenttiehdokas ja entinen puheenjohtaja jan magnus jansson hänhän oli valtio opin professori myös muinoin sanoi että hän oppi yliopistoaikanaan noin kolmanneksen virallisissa opinnoissa luentosaleissa ja tenteissä kolmanneksen erilaisissa opiskelijatapaamisissa ja kolmanneksen illanistujaisissa

erityisesti rahoituksen tulopohjan vakaana pitäminen yliopistokentässä on sen vuoksi perusteltua että kun viime aikoina on paljon puhuttu korkeakoulutuksen periytyvyydestä niin tämähän entisestään syventää koulutuksen eriarvoisuutta

tätä taustaa vasten suuri tuhlailevaisuus hävikki tuntuu pahalta varsinkin kun siihen lapsuuden kasvatukseen enemmän tai vähemmän tuotiin koko maailma

ilmeisesti nyt ei hallituspuolueissa tunneta yhtään tilannetta mitä koulumaailman toimijat tästä järjestäjäverkkolaista ajattelivat

sosialidemokraatit jotka nyt loistavat täällä salissa poissaolollaan ovat aina halunneet suureen ääneen korostaa koulutuksen tasa arvoisuutta

arvoisa puhemies

jos ruoka ei kelvannut niin samanaikaisesti puhuttiin miljoonista ja miljoonista pömppövatsaisista lapsista jossakin toisaalla maailmassa

kirkon oikeus yhteisöveron tuottoon on ollut monelle vaikeasti avautuva asia ja varsinkin ulkomailla sitä on ihmetelty

nyt huokaistiin helpotuksesta että saatiin tämä laki raukeamaan ja saatiin edes hetkeksi rauha maahan

nyt puhutaan korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuudesta kahteen tutkintoon joita opintoja julkisin varoin tuettaisiin mutta ajatelkaa että esimerkiksi ammatillisen koulutuksen toisen asteen tasolla vastaava ongelma voi tulevaisuudessa tulla myös eteen

pian ollaan ystävät arvoisat edustajatoverit siinä tilanteessa että kun yliopistojen rahoituspohja heikkenee ja yliopistot joutuvat kehittämään uusia rahoituksen lähteitä niin yliopistot tulevat mahdollisesti esittämään lukukausimaksuja opiskelijoille

nyt tarvitaan vakavaa koulutuspoliittista keskustelua yhteiskunnassa

luonnollisesti on selvää että kun kirkko hoitaa yhteiskunnallisia tehtäviä se tulee kirkolle jollakin tavalla korvata

ovat vastuuttomia puheenvuoroja sellaiset joissa ei olla huolissaan suomalaisen maatalouden kannattavuudesta

nyt pitää olla henkenä festina lente hitaasti kiiruhtamisen tie parlamentaariseen valmisteluun jotta saadaan todella konkreettiset uudet kouluavaukset

mikäli suomalainen maatalous ja sen kannattavuus heikkenevät lyödään lappuja luukulle ja sillä on monenlaisia kerrannaisvaikutuksia seurausvaikutuksia

tämäkö on sitä erityisesti sosialidemokraattien peräämää tasa arvoista koulutuspolitiikkaa

ei voi olla oikein että seurakuntien jäsenet yksin maksaisivat kaikkien puolesta hautausmaiden ylläpidon

ne ovat lähempänä hoitamaan näitä keskeisiä tehtäviä

nyt ollaan siirtymässä yhteisöverosta eräänlaiseen valtionapujärjestelmään jota se ei ole mutta joka tapauksessa voidaan sanoa että kun kirkolliskokous on tämän ratkaisun tehnyt niin kirkolliskokous on miettinyt luottaako se enemmän markkinavoimiin vai demokraattiseen parlamentaariseen päätöksentekojärjestelmään